oikeustieteen tohtori lasse lehtinen varajäseninä varatuomari matti torvinen varatuomari asianajaja sampsa kataja varajäseninä valtiotieteiden tohtori eduskunta valitsi valtakunnanoikeuden jäsenet ja kansanedustaja tuula haatainen varajäsenenään kansa varajäsenet